arvoisa herra puhemies

viikon tärkein uutinen oli se että pitkän väännön jälkeen työmarkkinajärjestöt saivat tehtyä sopimusesityksen johonka hallituskin on pääosin sitoutunut

siri pääsevänsä kysymyksen edusti ap arvoisa puhemies

vanhemmat ovat huolissaan siitä että lapset joutuvat kohtaamaan päihteitten mainontaa sekä päihteitä liian varhain

olemme omassa järjestössämme jututtaneet satoja lapsia viime vuosien aikana

aikaisemmin toiminut yhteiskuntatakuu on tuottanut hyvää tulosta ja se ei selvästikään nyt enää toimi

onko nyt niin että yhteiskunnan toimet toimivat vastoin vanhempien tahtoa kun ne tukevat päihteiden käyttöä näin mainonnan avulla

tea jonna räsänen e

tänään on luettu helsingin sanomista mannerheimin lastensuojeluliiton selvityksiä toimeentulon vaikutuksista miten nuoret kokevat ahdistusta kokevat eriarvoisuutta käytännön esimerkkejä

nyt minun kysymykseni ja huoli on siitä hallituksen linjasta lisäleikkausten perumisessa ja tuloverojen alennuksissa jotka olivat aika iso ja merkittävä osa tätä sopimusta

suomessa myös tilanne on huomattavasti pahempi kuin muissa euroopan maissa

siinä sopimuksessahan lukee että sillä korvataan hallituksen valmistelemat toimenpiteet pakkolait ja samalla työmarkkinajärjestöt

jakaako hallitus tämän huolen minkä oppositiosta sosialidemokraatit esittävät ja mitkä olisivat ne uudet keinot mitä tästä eteenpäin olisi näiden perheiden tilanteen parantamiseksi tehtävä

mikä on syynä että nuoria ei palkata työhön ja onko ministeriöllä jokin uusi suunnitelma miten tämä tilanne saataisiin käännettyä sillä tiedämme kuinka paljon se maksaa kun nuoret jäävät ulos työelämästä

arvoisa puhemies

me tiedämme että alkoholi on työikäisten suurin kuolinsyy ja valitettavasti aloitetaan jo varsin varhain se alkoholin käyttö näissä tapauksissa

meillä on toinen päihde tupakka jonka rajoittamiseksi on tehty paljon sekä myynnin hinnan että mainostamisen osalta

arvoisa rouva puhemies

on erittäin kannatettavaa että henkilökortin hakemisessa myöskin siirrytään sähköiseen järjestelmään kun se kaikessa muussakin on mahdollista

mainonta on kokonaan kielletty

tämä kysymys varmasti herättää keskustelua kyllä niitä ennuste ollut esittää lisäkysymyksiään ilmottautumaan painavia painiketta nousevan siis arvoisa puhemies

miksi suomalaisessa yhteiskunnassa jossa alkoholi on tällä hetkellä paljon suurempi ongelma kuin tupakka tilanne on se että alkoholia ei pystytä rajoittamaan mainonnankaan osalta mutta tupakkaa pystytään

on vähän kummallista tällä hetkellä että passissa ja henkilökortissa on niin erityyliset mahdollisuudet sekä niitten anomiseen että niitten hakemiseen

on tietenkin inhimillistä kun meillä on nyt suuri määrä ulkomaalaisia että he ovat huomattavasti nykyistä nopeammin saamassa henkilökortin jolloin kaikki asiointi ja järjestäminen sujuisi huomattavasti nykyistä helpommin esimerkiksi pankkitilin avaaminen ja muut tällaiset käytännön järjestelyt

sosialidemokraatit ovat vaihtoehtobudjetissaan esittäneet muun muassa työmarkkinatuen tarveharkinnan poistamista perusosan lisäämistä lapsiperheiden toimeentulotuessa asumistuen ja työttömyyspäivärahan tason nostoa niin että nämä perheet eivät joutuisi jatkuvaan toimeentulotuen parissa elämiseen

ovatko tässä oikeasti kansanterveydelliset perusteet vai joku muu syy takana

myös paikallista työpajatoimintaa kuulleena tiedän että siellä on suurta huolta palkkatuen riittävyydestä nuorten palk kaukseen

rouva puhemies

uutisoinnissa muun muassa osuuspankin pääekonomisti on esittänyt huolensa myöskin tästä kansallisen ostovoiman kehityksestä ja sen kielteisistä vaikutuksista maan talouteen jos tämä menee tällä esityksellä läpi niin että siinä ei muun muassa näitä veronalennuksia ole

hallitus on puhunut paljon koulutuksen tärkeydestä mutta nyt kuitenkin tiedämme että työllisyyspoliittiseen koulutukseen pääsee alle puolet halukkaista

onko hallitus vaikkapa meidän kolmen ensimmäisen esityksemme takana miten näille pienituloisille perheille tulisi apua antaa

tämä hyödyttää tietenkin semmoisia ihmisiä jotka ovat liikkuneet maailmalla ja ovat sen takia sitten mahdottomassa tilanteessa jos pitäisi henkilökohtaisesti tulla suomesta hakemaan henkilökortti ja näin se auttaa sitten sieltä ulkomailta haettaessa

tähän vientiteollisuus varmaan on saamassa pientä kohennusta mutta ostovoima on se mistä ollaan nyt huolissaan kun suomalainen talous kuitenkin tällä hetkellä nojaa siihen kotimaiseen ostovoimaan

ja nyt näissä esityksissä erityisesti pienipalkkaiset ja usein myös naisalat ovat ne jotka maksavat tästä paketista aika ison osan

voitteko pääministeri luvata että seuraavissa kehysriihissä ei tule enää uusia leikkauksia

ja kun me täällä joulun alla keskustelimme tullin resursseista liittyen harmaan talouden ennaltaehkäisyyn ja valvontaan niin tiedetään nettikaupan tuomat haasteet jotka lisäävät tullin tehtäväkenttää

tämä mietintö on nyt tehty lakiesitykseen joka on jatkoa sille että kolmikannassa tehty eläkeuudistus on saatu sovittua edellisen hallituskauden aikana ja silloin on jo aikaisemmissa vaiheissa tehty näitä muutoksia työntekijöiden osalta

nyt tästä turvapaikanhakija ja maahanmuuttotilanteesta johtuen on tullille tullut lisää tehtäviä ja kuitenkin tullin resurssit ovat aika pienet ja jopa leikkausten uhkaamia

tässä oikeudenmukaisuuden vuoksi on nyt samalla otettu kantaa myöskin viivästyskorkoihin ja valitusoikeuteen jotta kunnallisilla viranhaltijoilla olisi samat ja yhdenvertaiset oikeudet muun muassa valtion viranhaltijoiden kanssa

sen takia kysymys valtiovarainministerille olisi ollut tietenkin se että kai toivottavasti nyt jo heti ensi viikon lisäbudjetissa tulevat mukaan nämä tullin resurssit jotka tähän lakiin on jo kirjoitettu kun tullaan lisäämään tullin kustannuksia

sitten toinen kysymys

näin se parantaa oikeudellista asemaa ja edistää yhdenvertaisuutta niin että meillä kaikki viranhaltijat toimivat he sitten kunnan tai valtion puolella tai ovat työsopimussuhteessa tulevat kohdelluiksi tasa arvoisesti

edustaja korhosen lisäksi on tämä kysymys tullin ja verohallinnon työnjaosta jota on jo myöskin suunniteltu ja siitä on ollut työryhmän kannanotto jo pidemmältä ajalta

mikä on se tulevaisuus

toivon että tällä samalla linjalla elikkä kolmikantaisen valmistelun pohjalta tulevaisuudessakin valmistellaan kaikki suuret uudistukset erityisesti myöskin näihin eläkkeisiin liittyen

ja sitten tämä toinen kysymys on tästä onko tulli oikeassa paikassa vmssä vai tulisiko sen olla siellä smn puolella missä ovat tällä hetkellä poliisi ja raja joitten kanssa tulli kiinteästi toimii

tämän jälkeen me tiedämme onko tämä tilanne näiden joidenkin kohdalla parantunut ja kaikkien muidenkin yhtiöiden kohdalla tiedämme mihinkä suomalaiset valtionyhtiöt maksavat veronsa

tässä kohtaa kun se selvitys tulee me voimme sitten käsitellä asiaa ja puuttua ja tiukentaa ohjeita

arvoisa puhemies

se työryhmä joka tätä teki ei mielestäni käynyt kovin perusteellisesti läpi tätä täyskieltoajatusta mainonnan kieltämistä kokonaan

nyt pelkona on että tässä kohtaa kunnat jotka järjestävät sosiaalista luototusta ovat myöskin nyt sitten kiinnittäneet huomiota mainonnan rajaamiseen

mutta se on hyvin pieni osa mainonnan osalta ja sen takia olisin toivonut että tässä olisi otettu myös kantaa näihin kahteen ehkä vielä kolmanteen kysymykseen anteeksi elikkä siihen että elyt valvovina viranomaisina eivät mielestäni ole oikea paikka vaan finanssivalvonta niin kuin muussakin pankkitoiminnassa olisi se taho jonneka nämä yhtiöt kuuluisivat

arvoisa herra puhemies

tämä on yksi näistä toimenpiteistä ja muun muassa verotietojen julkisuuteen saattaminen on toinen toimenpide joka on tehty tässä ihan viime viikkoina ja monta muuta tähän harmaan talouden sektorille on vielä esityksinä tulossa

meidän mielestämme esitys siitä että verotuloja suomeen saadaan myöskin näiltä holding yhtiöitten kautta pelaavilta on monia esimerkkejä

mehiläistä finnairia ynnä muuta on kyllä hyvin aiheellista ottaa esille

olin viime kesänä tutustumassa näihin ruotsin eri versioihin ja niissä hyvin oleellista millä tämä rahoituskysymys on ratkaistu on se että niissä ovat voimakkaasti myös kunnat mukana eli lastensuojelun ja sosiaalitoimen osuus tässä koko prosessissa myös silloin kun tutkitaan rikoksia ruotsissa

toisena tavoitteena on saada pelkkä omistaminen verotetuksi enemmän kuten pekkarinen sanoi täällä että yhteisöveron alennuksella saadaan niitä työpaikkainvestointeja

arvoisa puhemies

kolmas tavoite on saada laaja veropohja ja siitä syystä on suostuttu tähän alennukseen jotta sitten samalla voidaan saada enemmän mahdollisuuksia mutta se tarkoittaa että pitää nämä yksittäiset erilliset vähennykset saada vähemmälle

arvoisa rouva puhemies

mutta peruste tähän että näin on voitu tehdä on sitten tasata veropohjaa ja siitä syystä vaikka joillekin tuntuu ehkä hieman hassulta vuosi sitten päätettyjä vähennyksiä nyt jo lopettaa tai aikaistaa peruste on sama

kuten totesin äskeisessäkin kohdassa sähköiseen järjestelmään siirtyminen on erittäin perusteltua mutta ehkä voi todeta myös tässä kohtaa että ehkä se on pikkuhiljaa ihan tarpeellista jos meillä ei kerran näitä poliisilaitoksia ole joka puolella suomea

sitten vielä yksi tavoite lisää minkä toivon nousevan tässä keskustelussa esille on se että normaalin palkkatulon muuntaminen pääomatuloksi tulee kannattamattomammaksi tällä lakiesityksellä

arvoisa puhemies

tämä on se neljäs tavoite tässä lakiesityksessä

ne kohtuuttomat matkat yrityksille lähteä viemään sitä lappusta tai hakemaan sitä päätöstä kuulostavat tietenkin aika kauhealta jos ne matkat ovat satoja kilometrejä

samaten näihin edustuskuluvähennyksiin liittyen en usko että jos yritykset saavat tämän yhteisöveron alennuksen ne suuret yritykset jotka näitä käyttävät niiden talous kaatuisi siihen eikä olisi enää mahdollisuutta hoitaa sitten vieraiden kestitystä kun ei ole valtion tukea

arvoisa puhemies

se näkökulma tähän on otettava ja samoin tähän mihin edustaja räsänen kiinnitti huomiota että kahden henkilötyövuoden vähennys kuulostaa tietysti ihan hyvältä jos oikeasti näin on tulossa tämä nopeutus tähän asioiden käsittelyyn

arvoisa puhemies

tässä sen lisäksi että se hakemus voidaan jättää ja käsitellä tietysti on hyvä että mikä tahansa poliisilaitos voi sen myöskin peruuttaa koska meillä on paljon hienoja yrityksiä mutta meillä on myöskin semmoisia tilanteita joissa kaikki yritykset eivät toimi ihan asianmukaisesti ja sen takia on erittäin perusteltua että se peruutus voidaan myöskin tehdä minkä tahansa poliisilaitoksen toimesta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

talven lumimyräköissä kiinnosti varmasti miten tiemme on aurattu miten joukkoliikenne toimii tai oliko sitä ylipäänsä tarjolla kuinka pitkä matka on lasten lähikouluun tai kuinka nopeasti isämme sai ajan terveyskeskuslääkärille

arvoisa puhemies

valtionyhtiöiden on tarkoitus ymmärtääkseni tukea suomalaista työllisyyttä ja toimia näin myöskin hyvänä esimerkkinä työntekijöiden osalta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

sitten kysymys solidiumista

väestön ikärakenteen muutoksesta ja talouden kehityksestä johtuva julkisen talouden kestävyyshaaste on siis ollut meillä kaikilla tiedossa jo kauan

erityisesti tämä talvivaara on nostanut esille sen pitäisikö eri tavalla määritellä nykyisin mitä solidiumissa sisällä siellä osakesalkussa on

arvoisa puhemies

poliittinen ohjaus on toinen kysymys solidiumin osalta

onko se malli hallintoneuvosto onko se joku jäsen parlamentaarisesta edustuksesta nykyisessä hallituksessa vai minkälaisilla muodoilla sitten sitä tehtäisiin

arvoisa rouva puhemies

jotenkin tuntuu että nyt on meneillään aika paljon kun battlegroup oli täällä keskustelussa viime viikolla ja asevelvollisuuslaki on meneillään tuolla puolustusvaliokunnassa ja valiokunta on myöskin toivonut että tästä avunantovelvoitteesta keskusteltaisiin laajasti

arvoisa puhemies

se on mietittävä

kuntauudistus on lainsäädännön osalta iso kokonaisuus josta nyt käsittelyssä oleva rakennelaki on ensimmäinen eduskuntaan tuleva

arvoisa puhemies

euroopan unioni on meille hyvä turva ja sen takia tuetaan tätä lähtöajatusta että avunantovelvoite myöskin konkretisoidaan suomen lainsäädäntöön

arvoisa rouva puhemies

julkisen talouden on oltava kestävällä pohjalla

kun suomen puolustusvoimat on tähän mennessä pohjautunut siihen että suomalaiset sotilaat puolustavat suomen rajoja siihen on käsky niin voiko olla nyt niin että suomalaiset sotilaat käskytetään puolustamaan vaikkapa turkin rajaa tai ranskan rajaa portugalia englantia irlantia mitä tahansa

arvoisa puhemies

kotoutuminen ja kotouttaminen on pitkäjänteistä työtä ja siinä meillä hyvä verrokkiryhmä on muut pohjoismaat

arvoisa puhemies

nykyisen kestävyyshaasteen keskellä on kuitenkin tärkeätä että kuntia ohjataan lailla edistämään kuntarakenteen vahvistamista selvitys ja neuvottelumenettelyllä

kun tämä ei varmaankaan lopu tämän hallituksen aikana vaan uusia mahdollisia isojakin vaelluksia voi olla vielä tulossa niin olisi ehkä perusteltua miettiä tätä ihan parlamentaarisesti niin että kaikki puolueet olisivat tässä jotenkin mukana

se ei ehkä vakuuta kuitenkaan niitä perheitä jotka tässä kohtaa sen tilanteen edessä ovat ja sen irtisanomisuhan alla joutuvat muuttamaan paikkakuntaa tai kokonaan uuteen työhön mutta erittäin suuri osa jää myöskin ihan työttömäksi

on vanhuspalvelulakia terveydenhuollon järjestämistä on omaishoitolakia ja päivähoidon kokonaisuudistusta tuntijakoa ynnä muuta

vahva peruskunta ja sen vahva uudistumiseen kykenevä oma palvelutuotanto ovat pohjoismaisen hyvinvointivaltion kulmakiviä myös jatkossa

sosialidemokraatit ovat tehneet oman tämmöisen kotouttamisohjelman jossa on toistasataa erilaista toimenpide esitystä ja mahdollisuutta ja niitä on kyllä tehty jo aikaisemmillakin hallituskausilla mutta siellä suuri huoli on tällä hetkellä kuntien osalta

sen takia minusta tämä on hyvä esimerkki siitä vaikka ehkä pieni kokonaisuuden kannalta että vaikka halutaan niin mitään ei kuitenkaan tehdä